viimeisenä mutta ei vähäisimpänä yritysten asiointia verottajan kanssa on saatava sujuvammaksi muun muassa asioinnin nopeuden suhteen ja verotuksen sitovien ennakkopäätösten suhteen

kun esitin alkuperäisen kysymyksen pääministerille ja kysyin siinä itsekkäämmästä talouspolitiikasta kysymys oli siitä kuinka pitkälle suomi on hyväksynyt sellaisia talouspoliittisia ratkaisuja joilla ammutaan omaan jalkaan

näin ollen suomella on käytettävissä kilpailukyvyn parantamiseksi ainoastaan sisäinen devalvaatio joka tarkoittaa sitä että työpaikat ja työn hinta joustavat muun muassa

mitä tulee sitten tähän säätiöasiaan jota viimeksi kysyit niin uskon että ei kalevi sorsa säätiökään ole siinä verotuksen kohteena

on selvää että kaikki kokeilut eivät aina onnistu mutta on pidettävä mielessä että yksi onnistunut kokeilu voi olla kansantaloudellisesti paljon suurempi asia kuin muutama epäonnistunut

jos ei ole mennyt niin isoista summista on silloin kysymys isoista rahoista kysymys ja sen takia sitten tämä lopputarkastus on tärkeätä saada läpi

perussuomalaiset ei ole hallituksessa sen takia että me kannamme vastuuta suomen taloudesta

arvoisa puhemies

tätä tarkoitin sillä kun kysyin että voidaanko nyt tässä vaiheessa ajatella suomen taloutta ottaa pikkuisen itsekkäämpi asenne niin että kannetaan huolta enemmän suomen taloudesta

samaan aikaan meillä järjestetään seminaareja joissa pk yrityksiä houkutellaan viroon viron edullisemman yritysverojärjestelmän vuoksi

kun te puhuitte että arvonlisäveron korotus on tehty sen takia että maan taloutta pitää tasapainottaa niin nyt jäi epäselväksi minkä maan taloutta pitää tasapainottaa oliko se kreikka espanja vai mikä

jokainen tietää kuitenkin kuka mitään on rakentanut että kun lopputarkastuksia pitää vaikkakin suunnitelmat ovat viranomaiset hyväksyneet niin tulee semmoisia tilanteita joissa joutuu neuvottelemaan onko tämä riittävän hyvä vai ei riittävän hyvä mutta tässä on taloudelliset panokset niin isot että minä en ymmärrä oikeastaan sitä miksi tämä suunnitelmien viranomaishyväksyminen ylipäänsä on pitänyt jättää pois

tyhjää

kansanedustajat pidetään yhdessä kone käynnissä

ihan aluksi kiitokset elinkeinoministerille tästä tiedonannosta ja hyvin selventävästä esityksestä

myös oma kotikaupunkini savonlinna joka on muuten yksi suomen kauneimmista kaupungeista ja jossa tähän asti on ollut hyvä elää ja yrittää tekee ison alijäämän tilinpäätökseen

perussuomalaiset jättivät talousvaliokunnassa talousvaliokunnan mietintöön vastalauseen ja keskittyivät tässä vastalauseessa pääasiassa turpeen vähäiseen arvioon ja sen käyttöön ja sen näkymiin

tuulivoiman tukeminen kuuluu ahvenanmaan omaan päätösvaltaan

suomessa on tällä hetkellä aivan globaalistikin ajateltuna sitä osaamista ydinjätteen pysyvään säilytykseen ja tähän osaamiseen on kiinnostusta globaalisti niin euroopan tasolla kuin laajemminkin

suomi on välttämättömien rakenteellisten muutosten edessä taloustilanteen kiristyessä ja julkisten hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja rahoittamisen kohdatessa uudenlaisia haasteita

on edellisiin puheenvuoroihinkin viitaten tärkeää se että me saamme suomeen investointeja ja suomalaisia investointeja

arvoisa puhemies

tässä salikeskustelussa hyvin helposti mennään pieniin yksityiskohtiin stilistisiin yksityiskohtiin johonkin tiettyyn asiaan ja ruoditaan sitten sitä

mutta varsinaisesti tämä lakiesitys jota talousvaliokunnan jäsenenä itsekin olen ollut käsittelemässä on selkeästi parannus nykytilanteeseen

taloutta joudutaan savonlinnassakin sopeuttamaan liki parillakymmenellä miljoonalla

talousvaliokunnan mietintö ottaa suhteellisen kattavasti kantaa kotimaiseen monialaiseen energiantuotantoon mutta vähättelee merkittävän kotimaisen energian turpeen käyttöä tuotantomuotona

suomen itsenäisyyden juhlarahasto on muuttunut vuosien kuluessa tutkimuksen rahoittajasta ja pääomasijoittajasta kokeilevaksi edelläkävijäksi ja yhteiskunnallisten muutosten vauhdittajaksi

kun edustaja hassi tässä otti esille että suomi ei voisi olla ykkönen tässä tekniikassa niin olkoon se suomi tai joku muu maa mutta jos se kenellä on se tekninen osaaminen ja sitä kautta ykkösasema tässä on suomi niin se on minun mielestäni äärettömän hieno asia

kun kysymyksessä on kuitenkin iso kokonaisuus tässä on mukana budjetti budjettikehys kaikki nämä toimenpiteet mitä tehdään kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi ja tämä kokonaisuutena luo sitten edellytykset sille lopputulokselle mitä haetaan

asiantuntijalausunnoissa on kiinnitetty huomiota siihen että turve lisää merkittävästi huoltovarmuutta eikä sen käytön ole nähty perustuvan luontoarvojen kannalta merkittäville suoalueille vaan jo käytössä oleville soille ja siinäkin varsin maltillisesti

tärkeysjärjestys näyttää olevan hallitukselta täysin hukassa

tässä nyt otetaan myöskin nämä pienemmät yritykset niin sanotusti tarkkailuun voidaan tarkkailla niitä mikä on sinänsä hyvä asia

sitra on edesauttanut eri alojen kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden verkottumista ja yhteishankkeita sekä parhaiden käytänteiden levittämistä

kysyn ministeriltä

miksi meidän pitää maksaa ahvenanmaan tuulivoimatuet itsehallintolain periaatteen vastaisesti

palveluja leikataan niitä vähennetään niitä poistetaan ja lakisääteistenkin palvelujen saannin perusteita vaikeutetaan

miksi mannersuomalaisten pitäisi maksaa suurta tukea ahvenanmaalaisille yhtiöille vaikka meillä ei ole edes elinkeino oikeutta ahvenanmaalla eikä edes oikeutta valvoa näitä tuettavia yhtiöitä

tämä keskustelu kela maksun takaisin tulemisesta on käyty budjetin yhteydessä ja sanon vain vielä kerran sen että se on sidoksissa nimenomaan arvonlisäveroprosentin alentamiseen jolloin kokonaishyöty on isompi

ja se on hyvä asia myöskin että nyt ei rajoiteta pelkästään puolustusteollisuutta joka nytkin on automaattisesti mukana vaan toimiala on vapaa

sitra on myös asettanut oikein ja sen rooliin soveltuvaksi tavoitteekseen tunnistettujen megatrendien kuten teknologian ilmiöiden keskinäisriippuvuuden ja kestävyyskriisin kääntämisen suomen kilpailueduksi

eli työ ja elinkeinoministeriössä voidaan sitten katsoa ne yritysostot jotka ovat suomen kannalta strategisesti tärkeitä voidaan pyytää nämä tiedot ja näihin yrityskauppoihin pystytään riittävän ajoissa sitten puuttumaan

yhtälössä jossa kunnalta otetaan valtionosuuksia pois lakisääteisten tehtävien hoitamisesta ja toisaalta lisätään tehtäviä ilman rahoitusta ovat kunnat pakotetut ottamaan lainaa korottamaan veroja ja taksoja sekä leikkaamaan muista kuin lakisääteisistä palveluista

turvetuotanto on kotimaista paikallis ja aluetaloutta tukevaa elinkeinoa ja hallitusohjelmakirjaus nimenomaisesti katsoo että turpeen tuotanto ei saa vähentyä niin että kivihiilen käyttö lisääntyy

eilinen metsä groupin päätös oli yllätys monelle ja huomasin että se oli yllätys myös hallitukselle

talousvaliokunta katsoo että sitra omarahoitteisena kokeiluorganisaationa on pystynyt ansiokkaasti tunnistamaan muutoksia ja reagoimaan myöskin niihin

ja kun pääministeri kysyi tässä nyt että miten tätä valtion tasetta voitaisiin laittaa niin kun töihin ja miten sitä parhaiten voisi hyödyntää niin kysyn pääministeriltä

joku valtionpäämies on aikoinaan sanonut että voi kuinka tietäisitte kyllä miten vähällä viisaudella tätä maata viedään eteenpäin

tämä kertoo varmaan siitä minkälaisella panostuksella hallitus oli tässä tilanteessa mukana

keskeisiksi teemoiksi on valittu uusiutumiskyky resurssiviisaus ja hiilineutraali yhteiskunta sekä uusi työelämä ja kestävä talous

nämä esitykset mitkä valtiovarainministeri toi tästä rakennepaketista tämän budjetin yhteydessä opiskeluaikojen pidentäminen verovapaa maan myynti alkoholivero rakentaminen helsingissä papanoita sanon minä

meidän kaikkien on tietenkin yhdessä rakennettava suomea

turvetuotannon kasvihuonepäästöjen on tutkimuksissa arvioitu olevan puuhun verrattavissa ja runsaspäästöisillä alueilla voidaan alittaa oleellisesti hiilen päästöt ja olla öljyn päästöjen kanssa suurin piirtein tasoissa

erityisesti hallituksen rooli on se että rakennetaan suomea niistä osista jotka ovat menettäneet näitä kotimaisia työpaikkoja rakennemuutosalueella jollainen esimerkiksi nyt kouvola on

näitä teemoja on toteutettu avainaluehankkeiden avulla

mutta suomessa meillä tämä energiapaletti on laaja paletti johon kuuluu osana ydinvoima joka kuitenkaan ei tuota niitä ilmastopäästöjä ja on perusturva kuitenkin meidän energiatuotannollemme

hallituksen olisi syytä arvioida uudelleen kehysriihensä kuntatalouspäätökset sillä linjauksilla ei korjata julkisen talouden vajetta

talousvaliokunta pitää onnistuneena sitran linjauksia vaikuttaa kansainvälisissä tutkimuslaitosten ja ajatushautomoiden verkostoissa sekä toteuttaa hyvinvoinnin tutkimushankkeita

nyt ei tämmöisiä heppoisia eväitä tarvita vaan pitäisi olla isoja ratkaisuja ja olennaisena osana on nimenomaan suomalainen energiapolitiikka

lisäksi on muistettava että vaikka turve luokitellaan uusiutumattomaksi energiamuodoksi muuten äänestyspäätöksellä sen todetaan kasvavan vuodessa kuitenkin merkittävästi

talousvaliokunta katsoo lisäksi että sitran merkitys riippumattomana kehittäjäorganisaationa korostuu yhä nopeammin muuttuvassa toimintaympäristössä

tätä teknistä kehitystä tältä osin joka suomessa on aivan niin kuin edustaja jaskari tässä sanoi me voimme jatkossa käyttää myöskin vientivalttinamme

meidän pitäisi tehdä energiapolitiikkaan täyskäännös ja parantaa kotimaisen energian kilpailukykyä tuontienergiaan nähden ja tässä on se iso mahdollisuus millä me teemme paljon työpaikkoja jopa kymmeniätuhansia työpaikkoja suomeen

kansallisten referenssihankkeiden ja julkisten hankintojen merkitystä tuleekin pitää esillä niiden mahdollistaman vipuvaikutuksen täysimääräiseksi hyödyntämiseksi

lisäksi näköpiirissä on tulossa merkittäviä uhkia luvituksen suhteen ja ympäristölainsäädännön kokonaisuudistus myös luontoarvojen tiimoilta

hyväksytään suomalainen energia

valiokunta toteaa myös että aikaansa seuraavan tutkimuksen ja kokeilujen resursointi ja suuntaviivojen valinta ovat vaikeita tehtäviä mutta sitra on tehnyt näidenkin suhteen johdonmukaisia ja rohkeita ratkaisuja

lupakäytäntöjen korjaaminen ja uh kien poistaminen on välttämätöntä jo energiakauppatasevajeemme vuoksi joka on kehittymässä entistä huonompaan suuntaan

arvoisa puhemies

talousvaliokunnan mielestä ilmastonmuutos ja luonnonvarojen väheneminen ovat keskeisimpiä ongelmiamme jotka vaikuttavat jo nyt sekä elinkeinoelämän toimintaympäristöön että yksityisten kansalaisten arkipäivään

ttip on esimerkki sellaisesta asiakokonaisuudesta jossa eusta on kerrankin selkeää hyötyä ja lisäarvoa jäsenmaille

balkanin

tällainen sopimus on luonnollisesti parempi tehdä eu tasolla etenkin kun lissabonin sopimus siirsi muun muassa investointisuojaan liittyvät sopimusasiat eun toimivaltaan

puhuttu siitä minkälaisia lauluja kukin laulaa ja kokoomus laulaa aina sitä samaa laulua ja keskusta vaihtaa lauluaan viikon välein herää kysymys kenen lauluja sitten sosialidemokraatit laulavat

hallitukseen menon edellytyksenä oli että perussuomalaiset olisivat voineet hallituksessa äänestää ainoastaan kaksi kertaa näitä tukipaketteja vastaan ja sen jälkeen olla sillä linjalla millä ovat nyt tänä päivänä kokoomus ja sosialidemokraatit

arvoisa puhemies

tällaisten kahdenvälisten sopimusten tärkeyttä lisää se että balin kokouksessa syntyneestä sovusta huolimatta wto neuvottelut ovat edenneet viime aikoina liian hitaasti

arvoisa puhemies

kokonaisuutta arvioitaessa tulee mieleen onko osattu ostaa onko osattu hankkia onko hankinnoissa ollut tiedossa mitä hankitaan onko ollut tiedossa edes se mitä halutaan

se on tullut lisätarve on tullut

nyt vivutetaan leviämään

arvoisa puhemies

toinen miljardi on hankittavissa sitten esimerkiksi valtionobligaatioilta ja se suunnataan kansalle jolloin jää korkokin pyörimään sitten kansantalouteen

ympäristövastuulliseen turvetuotantoon on kehitettävä uusia tekniikoita joilla turve saadaan nopeasti ja ympäristöystävällisesti nostettua

eli niitä maksetaan nyt jo etukäteen jos vain pystytään pois

voimaan tullessaan ttip lisäisi vientiä